sen takia suomella on mahdollisuus tehdä omaan tuotekehitykseen ja markkinointiin liittyen juuri pienemmän elintarvikealan yrityksille kasvupohjaa

tältä osin pidän tärkeänä että nyt nimenomaan katsotaan myöskin ovatko meidän viranomaisilla myös asenteet kunnossa

ja seitsemäntenä lausumana esitän ja sdp esittää että hallitus vahvistaa ilmastopolitiikkaansa ja yhdistää taloudellisen elvytyksen ja työllisyyden vahvistamisen kestävään ilmastopolitiikkaan sekä lisää panostuksia ympäristöystävällisen teknologian kehittämiseen uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistämiseen ja joukkoliikenteen parantamiseen ja esitämme yleisperusteluissa lausuttavaksi

minusta myöskin voi kysyä vakavasti kansanvallan valvonnan perään kysyä lintsaavatko media ja toimittajat kun käsitellään todella valtiontalouden ja koko yhteiskunnan kansalaisten kannalta keskeistä asiaa tämän finanssikriisin heijastuksia myös suomen osalta

nyt on tärkeätä vain että meidän kansalliset viranomaiset osaavat olla myös kansallisten etujen näkökulmasta riittävän joustavia eivätkä liian kolkkapoika asenteella euroopan unioninkaan ohjeistuksiin nähden

itse asiassa tämä paperien puuttuminen ja henkilöllisyyden häivyttäminenhän on pääsääntö myös perusteettomien turvapaikanhakijoiden eräänä keinona ja tämä on yleinen ongelma

eräässä tapauksessa epäillään että poliisi makuuttaa jopa selkeitä harmaan talouden tutkinta asioita ja pimeän ulkomaisen työvoiman välitystoiminta asioita pöytälaatikossa

eli elintarvikehygieniaa koskevan lainsäädännön pitää myöskin olla sellaista että se ottaa huomioon esimerkiksi meidän tuotannon jalostuksen ja muut tarpeet

hallituksen talouspoliittiset elvytystoimet ovat olleet väärin kohdennettuja riittämättömiä ja liian hitaita estämään suomen talouden laman syvenemisen työttömyyden kasvun kuntatalouden rahoituskriisin ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisen ja hallitus ei siksi nauti eduskunnan luottamusta

iän määritys tuli tässä esille mutta toinen kysymys on myös ankkurilapsiasia joka meillä oli suuri katastrofi taidettiin vaatia eroanikin kun käytin sitä sanaa täällä

se että meillä byrokratia on eun ja tsaarin hallinnon yhdistelmä johtaa siihen että täällä saatetaan vuosikaupalla käsitellä jotain investointilupaa ympäristö tai muista syistä

arvoisa puhemies

kuitenkin se on eussa täysin tuttu ministerineuvostossa tunnistettu eun maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan vaarallinen ilmiö jossa alaikäisiä lapsia lähetetään toiselle puolelle maapalloa ja sitten perheiden yhdistämisen kautta pyritään toimimaan

täällä käydyn keskustelun pohjalta voi yhtyä siihen että selonteko on hyvin tärkeä puheenvuoro ja pitää sisällään tärkeitä ja keskeisiä suomen politiikan suuntamerkkejä

seuraajani ministeri thors teki kaikkensa korjatakseen luomani huonon kuvan ja saikin perusteettomien turvapaikanhakijoiden määrän vuodessa ponnistamaan kaksinkertaiseksi

erityisesti ehec bakteeri on silloin tällöin myös muistuttanut olemassaolostaan ja sitten tietysti tämä resistenssiongelma ihan globaalisti on koko ajan pidettävä esillä

se tulee syöksemään satoja miljoonia ihmisiä köyhyyteen se tulee luomaan erittäin suurta epävakautta ja ennen kaikkea yhteiskunnallisen järjestelmän perusteet monelta osin murenevat erityisesti niissä maissa joissa on nyt jo ihmisoikeuksien suhteen vakavia ongelmia

haluan tässä yhteydessä nyt korostaa lopuksi tätä alkuperämerkintöjen ilmoitusvelvollisuuden parempaa hoitoa

ja ehkä historiaan on sanottava että arvostin puheenjohtaja töllin käytöstä siinä että myöskin entiseltä sisäministeriltä pyydettiin kirjallinen lausunto ja asia oli hyvässä käsittelyssä

kun käsiteltiin kreikan lainakysymystä niin jo silloin tietysti sosialidemokraatit toivat sen myönteisen näkökohdan esille euron käyttöönotosta

valitettavasti vain kun käsiteltiin kaupan keskittymistä samassa yhteydessä unohdettiin että ehkä suurempi ongelma meille alkaa olla elintarviketeollisuuden keskittyminen ja tällaisten suurten yksiköiden massayksiköiden syntyminen

meillähän tästä alaikäisten lasten tunnistamisesta ja henkilöllisyydestä oli täällä salissakin aika erikoinen keskustelu kun sisäministerinä esitin että myös sosiaaliviranomaisten on maahanmuuttoviranomaisten kanssa pyrittävä jäljittämään lapsen reitti mikä on minusta lastensuojelun ensimmäisiä aakkosia

tilanne varmasti menee vain kärjistyvään suuntaan

me olimme silloin ja olemme edelleen sitä mieltä että luottokriisin ratkaisumallin olisi pitänyt olla sellainen ettei se olisi palkinnut holtittomasta taloudenpidosta ja luotonannosta ja suomen olisi pitänyt toimia erittäin tarkasti rajata omat riskinsä niin että suomen veronmaksajat eivät joudu pankkien kreikalle myöntämien luottojen maksumiehiksi

tähän kysymykseen on todella suomen niin eun kuin ykn kansainvälisten instituutioiden kautta pyrittävä vaikuttamaan ja erityisesti tietysti eun ja kolmansien maiden yhteistyössä siviilikriisinhallinnan ja oikeusvaltion periaatteiden tukemiseen liittyvät ponnistelut nousevat nyt hyvin keskeisiksi

jos sianliharaaka aine käsitellään kolmessa neljässä maassa niin vaikea siihen suomalaisen pakkaajan on merkitä enää lihan alkuperää vaikka se olisi suomalaistakin lihaa ensimmäisessä vaiheessa ollut

herra puhemies

mutta myöskin suomen osalta on syytä kiinnittää huomiota siihen että myös meidän omassa maassamme syrjäytyminen ja köyhyys lapsiperheidenkin köyhyys tulee olemaan vakava kysymys ja loukkaamaan ihmisenä olemisen perusoikeuksia ja toimeentulon perusoikeuksia

totta kai tämä kriisi ja kaikki sen jatkovaiheet ovat osoittaneet armottomalla tavalla eurojärjestelmän seurannan ja väärinkäytöksiin puuttumisen heikkouden

uskottava maanpuolustus lähtee tästä henkisestä tahdosta sitoutumisesta se tulee edellyttämään tietysti myös materiaalisia edellytyksiä ja yleistä asevelvollisuutta

meillä on esimerkkejä siitä että tällä tavalla on tuettu sitä lähituotantoa myös elinkeinopoliittisesti aluetaloutta ja tuottajia

maataloustuottajien jaksaminen on myös pidettävä esillä eli tässä suhteessa on myöskin tuettava ei eläköityviä bonuksilla vaan aktiiviviljelijöitä myös maatalouspoliittisin ratkaisuin

sosiaaliturvan muutoksenhaun kansallinen häpeä kesto muutosten käsittely monien perusetuuksien yhteisharkinta joka toimeentuloa vaikeuttaa nämä ovat kysymyksiä jotka myös meidän täytyy itse maailmalla lähettiläänä näissä asioissa toimiessamme pystyä kotipesällä hoitamaan kuntoon

meillä helposti erityisesti selontekojen kautta synnytetään hyvin nopeasti vahingossa myöskin tämmöinen kenraalien lempilapsi keskustelu joka menee hyvin voimakkaasti läpi tämän eduskunnan

ahneuden ja säätelemättömän kapitalismin ja uusliberalismin lasku tulee olemaan järkyttävä

kuitenkin toimista puuttuivat silloin ja puuttuvat edelleenkin nopeat ja tehokkaat rahoitusmarkkinoiden vastuuta kasvattavat toimet ja esitykset pankki sekä rahoitusmarkkinaverosta

eivät he enää silloin ole turvapaikanhakijoita ja siinä on vaarana tämä äsken kuvaamani katoaminen ja se johtaa useasti alaikäisen jopa ihmiskaupan tai muun hyväksikäytön kohteeksi

tässä on nyt jälleen esimerkki siitä ettei toivon mukaan mennä nyt sitten kovin vaikeisiin tulkintoihin

sitä perusteltiin selonteon rivien välissä

tämä komentaja hägglundin ja silloisen hallituksen ajama asia olisi vaikuttanut koko ilmavoimien muuhun kehitykseen panssariaseen alasajoon

kriisin etenemisen ja kohoavan korkotason myötä moni rahoituslaitos kykeni silloinkin monimutkaisten rahoitusinstrumenttien avulla hyödyntämään tilannetta omien voittojensa maksimoimiseksi

on hyvin tärkeätä että eussa toimitaan yhtenäisillä periaatteilla ja että kolmansien maiden kanssa erityisesti muun muassa maahanmuuton ja laittoman maahanmuuton lähtö ja kauttakulkumaiden kanssa voidaan tukea sosiaalista taloudellista ja kansanvaltaista kehitystä

meillä on perinteisesti tiedossa että meidän marjojen ohella myös villikasvit ovat potentiaalisia vientituotteita puhtauden ja aromikkuuden vuoksi

on muistettava että kun ei ole enää turvapaikanhakija niin tätä ennen on maahanmuuttoviraston ja hallintotuomioistuimen toimesta tiukkaan tutkittu ja perusteet maahan jäämiselle evätty

tässä käy perinteisesti niin että ahneet ja tämän kriisin aiheuttajat ovat kyllä jo ennättäneet kotiuttaa voittonsa mutta maksajiksi joutuvat syyttömät veronmaksajat kautta maailman

tältä osin maa ja metsätalousvaliokunta toivottavasti myös seuraa tällä puolella että luonnonkasvien kaupallistaminen ja monipuolinen yritystoiminnan mahdollisuus otetaan paremmin huomioon

myöskin pankkituen mitä näissä asioissa annetaan pitäisi olla avointa kohdennettua ja vastikkeellista ja niin että rahalaitoksille tulee kannettavaksi se riski mikä niille kuuluu eikä niin että veronmaksajat maksavat laskun

kompromissina tuli kuljetushelikopterijärjestelmä

eussa on tehty yhteiset linjaukset edistää laillista maahanmuuttoa mutta vastustaa määrätietoisesti laitonta maahanmuuttoa turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä ja laittomia työmarkkinoita ja vaadittu myös yrityksiä vastuuseen nimenomaan pimeiden työmarkkinoiden osalta

pääministeri lipponen teki vastuullisen ratkaisun ja hallitus vetäytyi tässä

käsittääkseni joutsenoon valmistuva uusi säilö alaikäisille ja perheille on kodinomainen ja suomessa pyritään varmasti toimimaan näissä asioissa kyllä ihmisoikeuksien mukaisesti

nyt kun kuuntelee tätä kyberasekeskustelua niin kaipaisi että olisikohan siinäkin syytä kuitenkin vaikka uusiin teknisiin asioihin pitää varautua pikkuisen palata myös maan pinnalle

näitä näkökohtia toimme silloin esille ja esimerkiksi kreikan lainajärjestelyn suuria riskejä suomelle korostimme siinä että siinä ei myönnetty niitä luottoja ensisijaisina luottoina ja edelleen sitä että mikäli joku euromaista jää pois niin tämä tulee entistä enemmän suomen päälle

siihen liittyvät nimittäin hyvin nopeasti ihmiskaupan erilaiset muodot ja tältä osin eu ja yk ovatkin vakavia puheenvuoroja tässä käyttäneet

kelan valtuutettuna ja sosiaali ja terveydenhuollossa myöskin syrjäytymisestä paljon huolta kantaneena olen suorastaan aivan järkyttynyt siitä että ohi valtiovarainministeriön kunnon budjettivalmistelun tartuntatautilaista tartuntatautilain muutoshan vmssä hylättiin tehtiin nopeasti sosiaali ja terveysministeri huovisen toimesta ohitustie ohituskaista jossa tehtiin todella maassa laittomasti oleville terveydenhuoltojärjestelmää koskeva lainsäädäntöesitys joka tarkoittaa heille parempia palveluja kuin suomen kansalaisille ja poiketen eun valtalinjasta myöskin ei kiireellisten hoitojen järjestämisessä

meillä on myöskin turvapaikkajärjestelmän osalta selvästi tapahtunut käsiin räjähtäminen

näiden taloudellisten ja työllisyyttä koskevien vaikutusten lisäksi on vain arvattavissa ja pelättävissä minkälaista yhteiskunnallista epävakautta tämä tulee myöskin aikaansaamaan eri puolilla

tämä sama ongelmatiikka näkyy myös näissä esityksissä ja kreikan tukipaketista puuttuivat vakuudet uutta lainaa antaville valtioille kuten suomelle

tältä osin on kyllä pettymys että valiokunta toteaa vain että talouskriisin vaikutus jäsenvaltioiden yhteiskunnalliseen vakauteen on otettava vakavasti

tämä maailmanlaajuiseksi laajentunut finanssimarkkinoiden ja reaalitalouden kriisi on tietysti horjuttanut pankkien keskinäistä luottamusta ja viimeisimmässä vaiheessa se on vaikeuttanut yritysten rahoituksen saatavuutta mikä on ollut eri tavoilla täällä syksystä lähtien myöskin suomen osalta polttavana ongelmana esillä

nyt vähintään samanlaisella roolilla euroalueella pelaava ruotsi isosta britanniasta puhumattakaan istuu katsomossa kun suomi muiden euromaiden kanssa kantaa tätä kokonaisvastuuta

mitä se tarkoittaa

kuntahan ei ole itsetarkoitus vaan se on ennen muuta tietysti niiden kuntalaisten perustarpeiden turvaamisen ja alueellisen elinkeino ja työllisyyskehityksen takaamisen väline

hallituksen politiikalla sosialidemokraattien mielestä on suomen osalta nimenomaan tätä kriisiä syvennetty ja sosiaalista eriarvoisuutta kasvatettu

puhemies

kun viittasin tähän sailaksen kirjoitukseen niin se kannattaa todella nyt tässä tilanteessa lukea koska tämän käsittely on ollut uskomatonta

taustalla oikeastaan oli vain thln pohjatyö avata ilmainen suomalainen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito kaikille laittomasti maassa oleville

tältä osin kunnallisen jaotuksen lain aikaisempia periaatteita kannattaisi kyllä tuen tätä vähän samanlaista lähestymistapaa kuin ed

tämä on asia johon kiinnitin sen takia huomiota että on erittäin tärkeätä lapsen edun kannalta selvittää matkareitit ei pieniä lapsia lähetetä toiselle puolelle maailmaa yksinään

tosi tarkkaan kuuntelin ja täytyy sanoa että vaikka edustaja kymäläinen ei kyllä tarvitse apua tänne saliin niin kyllä nyt edustaja heinosen esiintymiseen on pakko puuttua

tätä kokonaisuutta jossa ovat kyseessä perustuslain kannalta aika olennaiset asiat takausperusteet ja lainananto suomen valtion veronmaksajien rahanjako maailman turuille ja toreille ei missään vaiheessa ole saatettu perustuslakivaliokuntaan ja me olemme tänään vedonneet puhemiesneuvostossa myös perustuslakivaliokunnan puolesta turhaan

tältä osin turvallisuusviranomaisten ja myös eun yhteisen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan ja laittoman maahanmuuton torjunnan linja on ollut se että ei pidä synnyttää vinouttavia vetovoimaa kasvattavia tekijöitä

tässä myös suomen oman kansallisen selviytymisen osalta on valtiontalouden kestävyys nyt koko tämän talouskriisin osalta eräs näkökulma

tietysti suomen etu tässä nykyisessä epävarmassa tilanteessa on ehdottomasti ollut itse välttää tältä osin tämä asia ja hallita myöskin nämä paineet joita voimakkaasti on

on myöskin korostettava maanpuolustuksen ja suoraan sanoen myöskin kansallisen eheyden merkitystä laajemmin

tarvitaan elvyttäviä toimia eun komission esitysten pohjalta kotimaisen kysynnän vahvistamiseksi sekä työttömyyden kasvun hillitsemiseksi

jopa nykyään eun ihmiskauppa asiamiehenä toimiva edustaja vastusti täällä salissa tätä eun yhteistä linjausta joka suomessa sitten vietiin läpi

ne ovat pyhiä

myöskin sanon suoraan että perusteltujen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kannalta hyväksyttävyys edellyttää että tämä maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan kokonaisuus on hallinnassa ja että viranomaisten toimintaan voidaan luottaa

sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen eli varustautuminen myös ihmisten sosiaalisen turvallisuuden ja toimeentulon näkökulmasta on myös osa maanpuolustustahdon kansallisen eheyden ja sosiaalisen turvallisuuden yhteyttä

sosialidemokraatit esittivät kun täällä joulukuussa käsiteltiin pankeille myönnettäviä väliaikaisia valtiontakauksia koskevaa esitystä että siinä yhteydessä olisi koko rahoitusmarkkinoiden vakautta parantavat toimet ollut syytä käsitellä yhtä aikaa eduskunnassa

ensinnäkin pitäisi ehdottomasti pitää huoli siitä että kuntarakenne varmistaa perusterveydenhuollon peruspalveluiden toteuttamisen oikealla tavalla koska siitä lähtee tietysti kuntalaisten koko perusturvallisuuskin

haluan myöskin herra puhemies lopuksi kiinnittää huomiota siihen että kansainvälisen talouden ja globalisaation tilanteessa kansainvälisten yritysten osalta on myös suomen hallituksen pidettävä huoli siitä että ne vakavat ympäristö ja ihmisoikeusrikkomukset joita on myöskin kansainvälisen yritystoiminnan piirissä monissa maissa on viitattu kiinaan afrikkaan maattomien kysymyksiin brasiliassa ovat myös asioita joissa suomen hallituksella on vastuu kun suomalaiset toimijat ovat muun muassa kansainvälisessä yritystoiminnassa

minä ymmärrän että olette veljet kuin ilvekset tässä puolustamassa viime kautta mutta ne ovat todella erittäin vakavia virheitä joita nykyinen hallitus joutuu uudelleen kerimään kasaan

tässä yhteydessä suomen tuloerojen kasvu köyhyyden kasvu lapsiperheiden hätä työttömyys on nähtävä myöskin laajemmin kansallisena maanpuolustuksen ja turvallisuuden työnä

nyt tässä esityksessä joka on sosiaali ja terveysvaliokunnasta tullut suomen vakavassa taloudellisessa tilanteessa esitettäisiin terveyspalvelujen laajentamista eli omaa lakia laittomasti maassa oleville kun samanaikaisesti meidän sosiaali ja terveydenhuoltomenoja kuten myös kuntaliitto yksimielisesti kielteisessä kannassaan totesi leikataan miljardi euroa

eli kansanterveystyön vanha periaate pitäisi katsoa rakenteen kautta kuntoon

siis todella meillä on jätetty tämä maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan eri ilmiöiden tarkastelu liian vähälle

maakuntajakoon ei uskallettu myöskään hallituksen taholta ymmärtääkseni vähän samanlaisten ristiriitojen takia kuin edellisessä hallituksessa keskustan takia kajota

haluan tässä yhteydessä ottaa muutaman asian esille jotka sosialidemokraattien taholta vastalauseessa äsken mainittuun esitykseen myöskin on kirjattu

kun myös tiedämme ne paineet mitä terveys ja sosiaalipalveluissa meillä on terveydenhuollon turvaamisessa päihdepotilaiden mielenterveyspotilaiden lastenpsykiatrian tilanteessa lapsiperheiden tilanteessa niin tämä valmistelun pohja ja esitys sisällöltään on kestämätön

jo on aikakin kun täällä on toisessa käsittelyssä jo tämä puitelaki ja nyt oli tarkoitus jo valtiovarainvaliokunnan kuitata perjantaina lainsäädäntöneuvoksella

perusteettomien turvapaikanhakijoiden poistaminen maasta on yhteinen asia ja se on hyvä jos tämä käsittely on nopeaa ja sitä onneksi on saatu nopeutettua ja maasta poistaminen myöskin nopeaa

tältä osin vaaditaan myös tarkkuutta

suomen osalta meillä on historiallisessa lähimuistissamme napoleonin venäjän keisarin kanssa tekemä reviirijako joka johti suomen sotaan ribbentrop sopimus hitlerin saksan yhdessä stalinin kanssa sopima talvisodan yksinäisen taistelumme perussyyon historiallinen johtopäätös luontaista ollut perussyy

erityisesti tämä suuri ongelma näkyy tässä teollisuuden vakavassa tilanteessa keski savon tarkastelussa tällä hetkellä missä kansalaisten asioiminen poliisipalvelut ja monet muut ovat kyllä aivan kivikautisella tasolla kun ajatellaan sitä nykyaikaista kokonaisuutta

tässäkin esityksessä lähdetään siitä että finanssivalvonta hoitaa sitä ja tätä ja valtiovarainvaliokunta valitettavasti vain totesi tämän seuraamisen tärkeyden mutta ei tunnustanut sitä että asiantuntijakuuleminen jo toi kiistatta esille että finanssivalvonnan voimavarat ovat nyt jo riittämättömät

ja poiketen muiden maiden näistä hoitoperiaatteista meillä kyllä hiv potilaat ynnä muut syöpähoidot näille laittomille paperittomille maahan tuleville ovat tässä hallituksen esityksessä mukana

toinen asia on että kriisipankkien takausten realisoituessa valtion tuen osalta edellytimme että tulee saada tukea vastaava omistusosuus tukea ottavasta pankista tukea saavan kriisipankin pankinjohtajien palkat palkkiot ja korvaukset on kohtuullistettava ja tukea saavan kriisipankin yksityisasiakkaiden luottoja ei saa irtisanoa eikä kasvattaa asuntoluottojen marginaalia

tämä on tietysti euroopan unionin osalta selkeä lähtökohtamme mutta on syytä myöskin muistaa

tämä on puhtaasti tällainen sinisilmäinen sanotaan nyt että sinisilmäiset vihreät arvot ovat kohdanneet tässä kovat harmaat markkinavoimat

kun lausekkeen soveltaminen tuli ensi kertaa esille kreikan tapauksessa se rikottiin heti

kummasta lähtökohdasta metsää käsitellään ensiharvennuksia tehdään

meillä ovat harmaa talous ja pimeät työmarkkinat päässeet voimakkaasti kasvamaan ja nyt tältä osin tämä terveydenhuoltojärjestelmään tuleva mahdollisuus tarjota kaikkia mahdollisia palveluita kaikille on täysin poikkeava suomen yleisen edun suomen terveyspalvelujen hallinnan ja rahoituksen kunta ja valtiontalouden näkökulmasta mutta myös meidän turvallisuusnäkökulmasta

toukokuun kriisitunnelmien oikeudellisena perusteena käytettiin eun joustavuuden historian edellyttämällä tavalla lissabonin sopimusta josta löytyvät luonnon katastrofit niitä koskeva määritelmä

yksi olennainen asia josta ministeri ei puhunut mitään mutta josta myöskään valtiovarainministeri katainen ei ole ainakaan minun havaintojeni mukaan antanut tarkkaa selvitystä on se että valtiovarainvaliokunnan käsittelyaikana joulukuussa ei ollut tarkkaan selvitetty suomalaisen pankin määritelmää ja rajat ylittävän pankkitoiminnan turvamekanismien sisältöä

energiapuun massan kiinnon saamiseksi tietty tavoite vai tukki ja laatupuun kasvattamisen lähtökohdista

sain eilen varsin perustellun yhteydenoton pohjanmaan suunnasta jossa metsänomistaja todella on kärsinyt siitä millä tavalla näitä metsänhoitotoimenpiteitä suoritetaan jo nyt

tämän juridiikan varassa poliittiset päättäjät sitten asian ottivat haltuun